puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan

yhden käsittelyn asiana esitellään päiväjärjestyksen ensimmäinen aasian käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö

pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon

sijaista merkitään lähes nolla yksi n edustajat jotka osallistuivat tämän päivän ensimmäiseen täysistuntoon ja ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen ensimmäinen aasian käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen ensimmäinen asia puhemiesneuvosto on ehdottanut että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä asiasisällöltään muuttamattomina päätöksellä jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä tai hylätä

kyllä niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille ilmoittautumaan painamalla pe painiketta nousemalla

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen ensimmäinen aasian käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä asiasisällöltään muuttamattomina päätöksellä jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä tai hylätä

totean että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti kansliatoimikunnan jäseneksi heikki auton

anime uutehitä suoritetaan

arvonsa

keskustelussa annan ensimmäisen puheenvuoron valiokunnan puheenjohtajalle edustaja sasille ja sen jälkeen lausunnon antaneiden valiokuntien puheenjohtajille edustajille johannes koskinen ja pekkarinen

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen ensimmäinen aasian käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö

liikenneministeri merja kyllösen esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena

ensimmäisen käsittelyn esitellään päiväjärjestyksen ensimmäinen aasian käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö

pyydämme niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille ilmoittautumaan painamalla peli painiketta ja nousemalla se ei

päiväys ja toisena asiana eduskunnan totean että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti eduskunnan pankkivaltuuston jäseneksi arto satosen

päiväystyksen ensimmäisenä asiana on annettava lausunto

edustaja

työllisyysasteen nosto seitsemänkymmenenkahden

työttömyyden alentamiseen riittää

päivystyksen kolmantena asiana on suomen pankin totean että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti suomen pankin tilintarkastajaksi jukka kopran

kimmo tiilikainen jari lindströmin kannattamana

yksikään hallituksen itselleen asettamista tavoitteista ei tule

hallitus on toimettomana seurannut työttömyyden jatkuvaa kasvua eikä hallitus vastauksessaan kertonut mihin välittömiin työttömyyttä vähentäviin ja työllisyyttä parantaviin toimiin hallitus ryhtyy

avustajiksi vaalissa pyydän seuraavat edustajat edustaja vapaavuori edustaja pa maan edustaja ruohonen lerner pääedustaja tiilikainen vaalitoimitus alkaa

tehtävään ilmoittautuneen hakemus on ollut nähtävänä keskuskansliassa

hylätään

valion että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti euroopan turvallisuus ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen suomen valtuuskunnan varajäseneksi jaana pelkosen

omansa erittäin todennäköistä että ensimmäistä kertaa sitten ylös luvun lamavuosien jopa kotitalouksien käytettävissä olevat tulot laskevat hallituskauden

joka hyväksyy perustuslakivaliokunnan ehdotuksen lakiehdotusten hyväksymisestä äänestää jaa joka hyväksyy vesa matti saarakkalan ehdotuksen lakiehdotusten hylkäämisestä äänestää ei

muunlainen äänestyslippu hylätään

vaali toimitetaan yhtä uurnaa käyttäen

hetkinen

pyydän saliin hiljaisuutta täällä on jo puheenvuorot menossa

edustajat tuovat äänestyslippunsa uurnaan nimenhuudon mukaisessa järjestyksessä ja niin taitettuna ettei lipun sisältö ole näkyvissä

selkiyttää

luokitus laski koska talouskasvua ei ole ja velkaantuminen ei

lenita toivakka sirpa paatero pirkko mattila edustaja anne kalmari

alanko

uida de vaan teen hailee ja muut pirkko mattila james hirvisaari leena muuta antti rantakangas mentästed alemmuutta elsi katainen lee ja muut risto kalliorinne aste hirvisaaren kannattamana

luottoluokituksen laskun jälkeistä kommenteista paljastuu etteivät hallituksen avainministerit ja hallituksen talouspolitiikasta juuri mitään

ahti

ehdotus hyväksytty ja eduskunta on antanut epäluottamuslauseen valtioneuvostolle myydään näin ollen hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta

nojautuen välikysymystekstin sisältämiin kysymyksiin joihin hallitus ei ole tyydyttävästi vastannut eduskunta toteaa että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta

suomen talouden kehitys on jäänyt jälkeen myös muusta euroalueesta standard poor sin luottoluokituksen laskun perustelluista on luettavissa karu totuus

alanko

äänestyksessä on annettu satoa

kahdeksantoista ja häntä neljäkymmentä ei häntä

eduskunta katsoo että hallitus on alimitoittanut poliisin voimavarat ja heikentänyt ihmisten arjen turvallisuutta

anttila

talouspolitiikkamme ja talouden rakenteemme on päivitettävä euroaikaan sillä talouden työkalupakissa ei ole enää revalvaatiota jolla talouspolitiikan vanhoja virheitä voi korjata muuten vaarana on jopa kriisimaiden kaltainen

neljäkymmentä kukin edustaja on hyväksynyt lakiehdotuksen lakiehdotusten käsittelyyn yhden käsittelyn naisia

ensin äänestetään kari uotilan ehdotuksesta kimmo tiilikaisen ehdotusta vastaan ja sen jälkeen siitä nauttiiko valtioneuvosto eduskunnan luottamusta

käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö

suomen suunnan muuttaminen vaatii toimintakyky se

ainoan käsittelyyn käsitellään päiväys ja toinen asian käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan omasta aloitteestaan laatima mietintö joka koskee nuorten syrjäytymistä

nyt päätetään lakiehdotusten

pyydetään että on vain yksi kokous täällä täysistunnossa

no niin ole hyvä jatka

ilman päätöksiä ei voitu

äänestyksessä on annettu ja ääniä satakolmekymmentä eli kolmekymmentäkolme risto kalliorinne katja hännisen kannattamana

kun se niin

pääministeriksi tulo on kuitenkin useaan otteeseen todennut että tämä hallitus ei tee

yleiskeskustelu on päättynyt yhtään yksityiskohtaiseen käsittelyä

eduskunta edellyttää että poliisipalvelut turvataan koko maassa ja että harmaan talouden torjuntaan ja liikenteen valvontaan voidaan osoittaa riittävästi voimavaroja

mitä suunnanmuutosta on siis tältä hallitukselta

eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena lakiehdotusten ensimmäinen käsittely on

luottoluokittavat luokiteltavat kuitenkin luottaneet siihen että suomen hallitus kykenee tarvittaessa tekemään isojakin päätöksiä talouden kääntämiseksi

eduskunnan seuraavaan täysistuntoon tiistaina kahdeskymmenesviides kymmenettä kaksituhattayksitoista kello neljätoista

äänestyksessä voimin ja ääniä sai hallitus ei ääniä viisikymmentäyhdeksän pyhiä yksi poissa kolmekymmentäkolme edustajaa kalliorinteen ehdotus nauti eduskunnan luottamusta

sisällöstä

nyt tämä luottamus on mennyt sillä luokituksen lasku toinen keskeinen syy oli hallituksen kyvyttömyys tehdä

tämä kyvyttömyys on selvästi luettavissa myös budjettiriihen yhteydessä julkaistussa virkamiesten laatimassa raportissa joka käsitteli rakennepaketin

pöydällepanoa varten esitellään päiväystyksen neljässä asian puiminen neuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle viidestoista viidettä kaksituhattakaksitoista pidettävään täysistuntoon voimme neuvoston ehdotus hyväksyttäneen eduskunnan työtilanteen takia puhemiesneuvosto ehdottaa että asian ainoassa käsittelyssä noudatettavasta menettelytavasta päätetään jo tässä istunnossa menettelytavasta päättämistä koskeva puhemiesneuvoston ehdotus

pyydän muistuttaa että tosiaan puheenvuorot sekä ministereillä että kansanedustajilla ovat minuutin mittaisia ja pyytänyt niitä edustajia jotka haluan esittää lisäkysymyksiä ilmoittautumaan painamalla vei painiketta ja nousemalla se

ensin äänestetään pirkko mattilan ehdotuksesta antti rantakankaan ehdotusta vastaan sitten voittaneesta risto kalliorinteen ehdotus on hyväksytty eduskunta on antanut epäluottamuslauseen valtioneuvostolle yhden ehdotusta vastaan ja

iranilaisen

keskeiset uudistukset ovat myöhässä ja tavoitteista selvästi

uudistusten tekemisen sijaan hallitus on keskittynyt riitelee julkisesti lähes ansiosta kun asiasta sekä pyörittämään omaa

olemme saaneet arvoisat kansanedustajat venäjän duuman nuorten parlamentaarikkojen valtuuskunnan seuraamaan täysistuntoamme ja eduskunnan puolesta lausun arvoisat vieraat tervetulleiksi eduskuntaan

ja näin eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena

can esityksessä on annettuja ääniä yhdeksänkymmentäviisi ei ääniä seitsemänkymmentäyksi tyhjää kolmekymmentä kolme poissa

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan

heinonen niin

toisen käsittelyn ainoan käsittelyyn esitellään päiväystyksen kuudes nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

hallituspuolueet asettivat kuitenkin oma etunsa kansakunnan edun edelle

heinäluoma kello

sen jälkeen talous ja työllisyystilanne on muuttunut entistä

lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta

siltä osin kuin lisätalousarvioehdotukseen ei ole ehdotettu muutoksia se katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena menettelytapa hyväksyttäneen hyväksytyt eduskunnan seuraava täysistuntoon tiistaina viidestoista viidettä kaksituhattakaksitoista kello neljätoista täysistuntoon

tästä sujuvasta assisilaista pääsemme siihen että ainoastaan vaalien kautta

tähän maahan saadaan todellisiin uudistuksiin kykenevä toimintakykyinen hallitus suomen kannalta on vastuutonta jäädä odottamaan ensi

no niin sali on hyvä ja kuuntelee oikeusasiamiehen viisaita sanoja

jääskeläinen i

pyydän salia rauhoittumaan

edellä olevan perusteella suomen perustuslain neljäs neljättäkymmenettä kolmanteen pykälään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraava

selonteko hyväksyttäneen ehdotuksesta on äänestettävä joka hyväksyy lakiehdotukset äänestää jaa jos ei voittoon lakiehdotukset hylätty yhden äänestämän

miten hallitus aikoo varmistaa pitää jo päätetyt mutta yhä pahasti levällään ja myöhässä olevat rakenteelliset uudistukset

jalon

voittaa on hyväksynyt ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päädyt lakiehdotukset lakiehdotusten toinen käsittely on päättynyt eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä voisi hylätty

ja rakenteellisista uudistuksista ja mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä on esittämistä varten

katainen hi i